toisaalta hyväksyimme keväällä hallituksen ensimmäisen joukkoliikenteen kehittämisohjelman jossa on otettu yksityiskohtaisesti kantaa niihin asioihin joilla edistetään suomessa joukkoliikennettä

se on ollut ongelma edustaja myller että ne eivät ole olleet riittävän hyviä ja sen takia oikeusministeriö keväällä esitti että pitää olla ministeriöitten tueksi tämmöinen erillinen lakien vaikutusarviointielin ja me yritämme kiirehtiä sillä tavalla että se olisi jo tänä syksynä koska syksyllä tänne on tulossa paljon lainsäädäntöä

hyvät edustajat

minun näkemykseni on että tämä lainsäädäntö on siinä rinnalla kulkeva ja tukee niitä toimenpiteitä

mainitsen myös vaikka se on enemmän ensi viikon musiikkia että budjettiriihessä juuri päätettiin työsuhdematkalipun kehittämisestä

ensinnäkin hallitusohjelman kirjaukset toiseksi liikennepoliittisen selonteon linjaukset ja kolmanneksi tietysti tämä taloustaantuma mikä sen vaikutus on liikennepolitiikkaan sitä on myös pyritty tässä valmistelussa huomioimaan ja sitten jokainen tietää että ne kuuluisat kehykset on se aika iso ja voimakas ohjauskeino joka siellä taustalla näkyy

näillä sanoilla toivon että tämä tärkeä laki saa täällä eduskunnassa hyvän ja perusteellisen käsittelyn

totta kai kokeilujen järjestämiseksi tehtävien lainsäädäntömuutoksien tai uusien lakien pitää olla aina perustuslain kanssa yhteisymmärryksessä se on aivan selvä asia mutta olen saanut tässä viimeisen parin viikon aikana myös rohkaisevaa tietoa oikeusoppineilta siitä että me pystymme helpottamaan tätä meidän lainsäädäntöämme ilman että se olisi perustuslain kanssa ristiriidassa

yksi vaihtoehto on että me kuntalakiin myös laittaisimme säädöksen pykälämuutoksen siitä mikä helpottaisi näitten kuntakokeilujen järjestämistä

tässä yhteydessä sanon sen että tämän tärkeän hankekokonaisuuden jatkoahan vahvistaa se että ensi vuonna aloitetaan kokkolaylivieska kaksoisraiteen rakentamisen valmistelu

tiedän että on pitkä lista mutta ajattelin että kysyn kyllä nyt valiokunnan varapuheenjohtaja edustaja kiljuselta kun ministeri ei ole täällä paikalla

me varmasti olemme samaa mieltä mutta kyllä tässä tavallinen riviedustaja pohtii sitä että jos meillä menevät telakat alta pois eikä ole telakoita niin mikä sen takaa että meillä se arktisen meriteollisuuden osaaminen säilyy sitten pitkässä juoksussa edes lähivuosinakaan

kun tästä asetuksenantovaltuudesta on keskusteltu näitten henkilöstömitoituksen osalta ja itse epäilin että budjettiriihessä poliittinen kompromissin tarve syrjäytti juridiikan ja perustuslaillisen tarkastelun niin tässä te varapuheenjohtaja kiljunen totesitte että tämä asetuksenanto oikeus ja valtuutus tarkistettiin oikeuskanslerilta

jo tällä hetkellä on tilanne niin että näistä jäänmurtajien suunnitteluista ainoastaan suomella on sitä osaamista

pohjoisen kaivoshankkeet on iso kysymys ja niitten osalta emme ole tehneet minkäänlaisia rahoitusratkaisuja suunnittelun osalta mutta totean sen että budjettiriihessä todettiin että ei voi olla niin että ne isot kaivoshankkeet eivät etene sen vuoksi että infraa ei saada sellaiseen kuntoon

suomen lisäksi rakentajia ovat venäjä ja saksa mutta aina kaikissa niissäkin projekteissa käytetään suomalaisia yrityksiä suomalaista asiantuntemusta konsultoinnissa

kuuntelitte minua huonosti

ihmettelin sitä että kun varhaiskasvatuslakia juuri nyt uudistetaan miksi samalla tänne tuodaan sekä leikkauksia kotihoidon tukeen että myös tämän päivähoito oikeuden rajaamista

haluaisin kysyä sitä tarkistettiinko se siellä budjettiriihessä vai vasta budjettiriihen jälkeen valtioneuvoston käsittelyssä ja antoiko oikeusministeriö tämän asetuksenantovaltuuden mennä läpi ja sitten vasta nyt toissa viikolla perustuslakivaliokunta puuttui tähän

ensimmäinen tavoite on että yhdessä valtiovalta ja sitten nämä kaivosyhtiöt laittavat saman verran panostusta sinne suunnitteluun ja viedään sitten sitä kautta niitä eteenpäin

meille käy että tätä joustavoitetaan myös subjektiivisen päivähoito oikeuden osalta ja se nähdään mikä se hallituksen malli on siinä mutta varsinkin jos tämä kotihoidon tuki leikataan teidän tarkoittamallanne tavalla niin varmasti siellä kunnallisella puolella on tarvetta sille että tätä joustavuutta siinä yhteydessä sitten hain

siitähän on olemassa oleva suunnitelma tiesuunnitelma ja sitten sen luvat ovat kunnossa eli se on käynnistettävissä jos niin päätetään

näyttää siltä että tässä keskustelussa jotkut ovat olleet kiinnostuneempia enemmän menneisyydestä kuin tulevaisuudesta

itse haluaisin mennä eteenpäin ja miettisin sitä miten pystyisimme löytämään uusia rahoitusvälineitä meidän liikenneverkon rahoittamiseen

keskusta on esittänyt tätä valtion infra oytä joka olisi rahoitusinstrumentti ja pystyisi tulemaan budjettirahoituksen rinnalle isojen hankkeitten rahoittamisessa

arvoisa puhemies

tiedän että ministeri kyllönen jakaa tämän huolen että meillä on aivan liian vähän perusväylänpitorahoitusta

haluan kyllä sen tuoda esille että kyllähän niin on että vaalikauden viimeisellä budjetilla ei suomen suunta muutu että se tarvitsee laajemman näköalan

tämän valtion infra oyn kautta voisimme siirtää muutaman hankkeen vaalikaudessa sinne infran rahoitettavaksi ja saisimme esimerkiksi perustienpitoon budjettiin lisää rahaa

kysyisin ministeri kyllönen teidän henkilökohtaista kantaanne tähän valtion infra oyhyn ja myös sitä onko hallitus keskustellut keskuudessaan asiasta

pidämme näitä aivan tarkoituksenmukaisina

sitten taantuman vaikutuksesta kuljetuksiin matkustamiseen ja yleensä tähän liikennesektoriin totean sen että kesällä nousi esille että kotimaan lentoliikenne on myös suurissa vaikeuksissa

luulen niin että ainakaan teidän ministeriönne virkamiehet eivät vastusta tätä asiaa

ei se biotalous kehity välttämättä täällä pääkaupunkiseudulla ja pisara radalla vaan tarvittaisiin alempiasteiseen tiestöön ja yksityisteihin lisää ehdottomasti rahaa

lopuksi totean niistä panostuksista mitä esitämme perusturvaan että haluan kyllä kovasti sanoa sen että aina kun on heikot ajat niin silloin valtion on oltava aina heikomman puolella

siihen liittyen myös budjettikirjassa linjattiin sitten se että ensi vuonna voiton tuloutusta alennetaan ja seuraavana vuonna osinkoa myös alennetaan

keskusta perää hallitukselta lisää toimia kunnianhimoisempia lisätoimia koko työuran ihmisen elämänkaaren osalta miten näitä työuria voitaisiin kasvattaa

sitten haluan vielä lopuksi todeta sen että liikennesektorin hallinnonalalla tapahtuu ensi vuonna todella suuria uudistuksia

huomasin tuossa juuri että tänään oli julkistettu tieto näitten ikääntyneiden ihmisten työllisyysasteesta ja se oli minusta erittäin positiivista

samaa mieltä että on käsittämätöntä että täällä salissa pitkäänkin edustajina olleet ihmiset antavat ymmärtää että hallitus ikään kuin tahallaan heikentäisi ihmisten elämän olosuhteita

sitten tiedätte tämän liikelaitosongelman valtion osalta

myös täällä on tarkoitus tänä syksynä käsitellä ja itse asiassa ne ovatkin siellä listalla eräiltä osin näitä liikelaitosten yhtiöittämisiä eli se tarkoittaa finavian osalta yhtiöittämistä samoin varustamoliikelaitos finstashipin osalta ja vielä kolmantena on tämä merenkulun

mutta muuten ajattelen tästä työttömyystilanteesta niin että kyllä meidän kannattaa opposition ja hallituksen hakea myös niitä kohtia missä ollaan yhtä mieltä minä pidän todella tärkeänä sitä esimerkiksi ehdotuksia joilla voidaan hakea yksittäisesti työllistymisen kynnystä alas ja saada ihmisiä töihin

haluan todeta sen että haetaan hallituksen piirissä tulevan talven aikana ehdotuksia myös työhön liittyviksi kokeiluiksi ja toivon että myös oppositiolta niitä tulee

keskustalle on kaikista tärkeintä että pystytään turvaamaan lääkärille pääsy ja hoitoon pääsy ja siitä pitäisi tällä vaalikaudella pystyä päättämään miten sosiaali ja terveyspalvelut turvataan ei niinkään siitä mitenkä suurkuntahankkeita hoidetaan

siinä yhdyn kyllä tähän edustaja virtasen rehelliseen puheenvuoroon siitä että tämä hallitus laittoi nämä väärällä tavalla yhteen ja nyt ovat sitten asiat umpisolmussa juuri vaaliviikolla

mutta sitten tähän vastaukseen minkä saimme ministeriltä

minusta tuntuu että siinä ei tullut kyllä yhtään uusia linjauksia

en ymmärrä mitä siellä kuntakierroksella oikein kysytään kun ei tullut yhtään mitään uusia linjauksia

minä haluan todeta sen että viime vaalikaudella tätä yhteistyötä alettiin tehdä tai ei vielä kunnolla sillä tavalla satunnaisesti kun oli kaksi huonoa tai erittäin pahaa jäätalvea mutta pidän tärkeänä että tästä on päästy myös tähän ihan sopimustasolle mutta korostan myös sitä että kun jäänmurto on kansallisesti niin tärkeä asia niin meillä ei ole vain yhteisiä jäänmurtosopimuksia muiden maiden kanssa vaan on tärkeää että meidän oma kapasiteettimme on riittävä

sitten vielä haluan kysyä tässä johtajuuden perään

kun varsinkin pääministeri katainen on korostanut omaa johtajuuttaan ja myös tässä hankkeessa sitä että johtajuutta tarvitaan niin miten on mahdollista että yötä myöten neuvotellaan päivätolkulla neuvotellaan ja ei saada yhtään linjauksia aikaiseksi

silloin tietysti aina keskustellaan myös siitä puhutaanko näistä perinteisistä murtajista vai näistä monitoimimurtajista

tietysti yksi ulottuvuus on myös se että niissä on aina sitä öljyntorjuntaominaisuutta mukana jolloin saadaan tehokkaammin hyödynnettyä suomen lähivesien kannalta tätä kapasiteettia mitä hankitaan

saattaa olla että jos on oikein leuto talvi niin jäänmurtajat lähtevät vasta pitkällä alkuvuodesta liikkeelle ja saattaa olla että on vain pari kolmesataa päivää kaiken kaikkiaan mitä on koko jäänmurtokapasiteetti meidän omassa jäänmurrossa ja sitten saattaa olla jopa lähes tuhat toimintapäivää joten semmoinen ennakointi minkä verran minäkin talvena tarvitaan jäänmurtoa on erittäin vaikeaa mutta tämä itse sopimus on minusta järkevä

arvoisa puhemies

tässä lakialoitteessa esitetään että pienimmät sairausvakuutuslain mukaiset sairaus ja vanhempainpäivärahat korotettaisiin samalle tasolle työmarkkinatuen ja työttömän peruspäivärahan kanssa

lakialoite on tarpeen siksi että kataisen hallitus irrottaa ensi vuoden budjettiesityksessään työttömän perusturvan omille teilleen suhteessa pienimpiin sairaus ja vanhempainpäivärahoihin

viime vaalikaudella tehtiin keskustavetoisen hallituksen toimesta oikeudenmukainen ja lapsiköyhyyttä hillitsevä teko nostamalla kelan pienimmät päivärahat minimityöttömyysturvan tasolle

päätöksen periaatteellinen viesti oli että ihmisen arvo ei ole laskettavissa vain työn kautta vaan esimerkiksi vauvaikäisen hoitaminen kotona on ainakin yhtä arvokasta kuin työttömänä oleminen tai että tulottomalla sairaalla on oikeus samantasoiseen toimeentuloon kuin työttömällä työnhakijalla

nyt hallitus teki arvovalinnan toiseen suuntaan palauttamalla vanhan ajattelun työttömyysturvan ensisijaisuudesta suhteessa muihin alimpiin päivärahoihin

on erittäin hyvä että te ministerinä otitte heti siihen asiaan kantaa ja totesitte että vankilaverkostoa ei tulla tällä vaalikaudella supistamaan

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on kestämätöntä että yhteiskunnan kaikkein pienituloisimpien äitien isien ja sairaiden perusturva on heikompi kuin työttömänä olevien

mutta haluaisin kysyä sitten kun asiaa kyselin myös kirjallisella kysymyksellä ja sanoitte siinä vastauksessanne että se oli rikosseuraamuslaitoksen omaa strategista visiointia

edustaja saarinen sanoi tuossa hetki sitten debatissa että kukin vuorollaan

niin voisi kysyä sitä että minkälainen suhde on oikeusministeriöllä ja rikosseuraamuslaitoksella ja pidättekö hyvänä ja kohtuullisena että rise tekee tällaisia omia vankiloiden lakkautuslistoja jotka te sitten heti tyrmäätte

viime vaalikaudella tehtiin historiallinen päätös sitoa perusturvaetuudet indeksiin

kuuntelin tarkasti vasemmistoedustajien ryhmäpuheenvuorot ja totean kyllä niitten perusteella että ette ole kovin kykeneviä käymään tulevaisuuskeskustelua

olen tästä todella ylpeä koska en usko että tällä kataisen nyt aloittaneella hallituksella olisi riittänyt rohkeutta tehdä tällaista uudistusta

yhdyn niihin joitten mukaan on hyvä että tässä hallituksen esityksessä on selkeä linjaus tästä kotona asumisen ensisijaisuudesta

liikennepuolen osalta haluan todeta sen mitä täällä on jo tuotu esille näistä konkreettisista toimista myös työsuhdematkalipun sitten sen että nyt on enemmän raideinvestointeja kuin millään vaalikaudella aikaisemmin

se ei ole varsin helppoa laittaa yksiselitteisesti mikä on ensinnäkin oikea termi kun puhutaan ikäihmisistä ja mitkä ne ikärajat ovat

se tarkoittaa juuri näitä minimipäivärahoja äitiyspäivärahoja ja sairauspäivärahoja takuueläkettä jnp

sen asiallista valmistelua vetää ministeri mäntylä mutta sitten annamme muuten myös minun puoleltani tähän kokeilumallin etsimiseen apuja ja lähiaikoina myös tämän perustulon osalta pystytään kertomaan kuka ja mikä rupeaa tekemään tätä kokeilumallia

totean sen että kokeilutoiminnasta ei ole tarkoitus tehdä vain hallituksen juttua vaan me teemme myös parlamentaarisen neuvottelukunnan tähän kokeilutoiminnan edistämiseen

täällä on myös tullut esille se että nämä laatusuositukset uudistetaan ja sinne otetaan henkilöstömitoitussuositus kotihoidon kotona tapahtuvan hoidon osalta

olen puhunut aika paljonkin ministereitten sanni grahn laasonen rehn lindström ja mäntylä kanssa siitä että me voisimme ottaa jonkun erityisen teeman myös vielä tänne kokeilutoiminnan puolelle jossa käännettäisiin kaikki kivet ja kannot ja se erityinen teema on työ työllistyminen ja yrittäjyyteen meneminen

se on minusta oikein hyvä asia ja haluan niiltä osin evästää valmistelua että kun kehitetään näitä mittareita niin pitäisi pystyä ottamaan entistä enemmän huomioon yksilölliset tarpeet

voin vain todeta että tämän selonteon ministeriryhmää vetänyt ympäristöministeri lehtomäki on tällä hetkellä parhaillaan luxemburgissa ministerineuvoston kokouksessa laatimassa niitä kunnianhimoisia tavoitteita kööpenhaminan kokousta varten

sitten totean myös tähän keskusteluun mitä täällä on käyty että ymmärrän hyvin sen että kun tätä on pitkään valmisteltu ja on kuuden puolueen hallitus niin tästä keskustelustahan tulee helposti sellainen että parempaa ei olisi voinut kukaan saada aikaiseksi ja pelkkää kiitosta sataa

vielä totean tuosta edustaja saarikon esittelemästä omaishoidon tuen verottomuudesta että vihdoinkin se on aika tehdä

sitten toinen vetovastuullani oleva asia jota täällä on sivuttu on kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen ja niin kuin me kaikki tässä salissa tiedämme myös kaikki nykyiset oppositiopuolueet ovat sitoutuneet tähän miljardin euron tavoitteeseen

minä otan mielelläni vastaan niitä ehdotuksia teiltä ja te voitte vaikka sen oman vaihtoehtobudjettinne yhteydessä kertoa niitä keinoja millä tavalla näitä tehtäviä ja velvoitteita voidaan karsia

sitä ei ole saatu aikaiseksi ja viime vaalikaudelta muistan miten moneen kertaan todettiin että veroasioista tulee uusia linjauksia siellä hetemäen työryhmässä

no ei kyllä ollut hetemäen työryhmässä sanaakaan omaishoidon tuen verottomuudesta mutta arvoisa puhemies pidän tärkeänä että me pystyisimme tämän uudistuksen nyt täällä tekemään budjetin yhteydessä

minä ajattelen sitä että jos me toteamme yli puoluerajojen että kela siirto olisi tärkeä ja ne kriteerit olisivat tärkeät joita muuten itse asiassa on vuosikausia tehty mutta sekään kriteereitten laadinta ei tietysti helpointa ole niin minusta tässä olisi oikea sauma myös näitten ikäihmisten osalta ottaa heidät tänne omaishoidon tuen piiriin

täällä tuli esille ministerin suulla että vastuutyöntekijät tuovat helpotusta myös sinne omaishoitajien arkeen ja näin pitääkin tietysti olla mutta nämä luvut vain eivät täsmää

viimeinen pointtini liittyy siihen mistä on täällä tänään myös lähetekeskustelussa lakialoite eli vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta

esittelen lyhyesti tämän keskustan edustajien jättämän vastalauseen ja sitten esityksethän tehdään vasta siellä toisessa käsittelyssä

me keskustalaiset olemme tämmöisen aloitteen tehneet ja katsomme että sen viran ja valtuutetun tehtävän perustaminen tukisi erittäin hyvin tämän lain voimaanpanoa

ensinnäkin totean että tämä esitys jossa osittainen hoitoraha korvataan uudella joustavalla hoitorahalla on järkevä ja keskusta kannattaa tätä muutosta tämä antaa perheille lisää valinnan mahdollisuuksia ja on siten kaiken kaikkiaan hyvä esitys

ensinnäkin tässä jo edellä valiokunnan puheenjohtajan esittelyssä tuli esille että nämä vaikutusarvioinnit mitä tämän lain osalta on tehty ovat hyvin epävarmalla pohjalla ja tämä kävi esille siellä asiantuntijakuulemisessa valiokunnassa

tämä mitä tämän lain voimaanpano nyt tekee niin kuin täällä edellä jo tuli tapahtuu siellä paikallisella tasolla kentällä mutta se että meillä olisi valtakunnallisesti sellainen joka tukisi vanhuksien ikäihmisten oikeuksien toteuttamista olisi hyvä asia

minun näkemykseni on jos katsotaan kaiken kaikkiaan tätä kestävyysvajetta että työurien pidentäminen on yksi keskeisimmistä rakenteellisista keinoista

ensinnäkin ruusuja hieman ministerille siitä että minusta te olette kirjoittanut kyllä tähän kesuun aivan oikein tämän toisen asteen välisen yhteistyön ja nyt herää vaan epäilys

arvoisa puhemies

käsitykseni mukaan lapsiasiavaltuutetun viran perustamisesta nyt on seitsemän vuotta ja sieltä kautta on tullut erittäin paljon hyvää innovaatiota myös tänne lapsi ja perhepolitiikan päätöksentekoon

näyttää siltä että nämä on ikään kuin rakennettu vähän tämmöisen uskomustiedon varaan että miten paljon tulee sitten näitä uusia tämän joustavan hoitorahan käyttäjiä

tiedämme hyvin että sen suhteen mitä työmarkkinajärjestöt neuvottelivat silloin maaliskuussa hallitus on alkanut toimia postikonttorina ja tuo näitä esityksiä sitten tipoitellen tänne eduskuntaan